irlannin tapauksessa ainakin suuri osa takaajista myös suomi on menossa sen taakse että suvereenin valtion oma asia on päättää myös yhteisöveron tasostaan

hurskaat toiveet ja vapaaehtoisuus eivät riitä tarvitaan myös tiukkoja ehtoja annettavan tuen vastapainoksi

kriisi ei tule jäämään tähän

suomelle tilanne on hankala

porvarihallituksen politiikan seurauksena maamme talous on saatettu valtiontalouden velan osalta huonoon jamaan ja tämän vuoksi muiden pankkien tukeminen tuottaa tuskaa

mikäli tähän tulee vielä muiden maiden takausvelkoja ja pankkien tukemisesta johtuvia kuluja niin tätäkään emme voi hyväksyä

piikki on valitettavasti auki

arvoisa puhemies

toivakalle ja muutamalle muullekin edustajalle jotka aiemmin puhuivat

arvoisa puhemies

olkaamme rehellisiä

rönnin omassa puheenvuorossaan käsittelemää vastalausetta ja siihen liittyviä pykälämuutoksia

tästä rahasta suurin osa on ollut valtiolla lainassa siis valtiolla lainassa ja nyt nämä rahat palaavat kunnille

yksi tämän lakiuudistuksen tavoitteista on metsästäjien vapaaehtoistyön turvaaminen niin kuin näissä edellisissä puheenvuoroissa on todettu

mutta edellisessä puheenvuorossa johon aikaa oli kaksi minuuttia en voinut käsitellä kunnolla ensinnäkin mopoautoja eli kevyitä nelipyöriä ja niihin liittyvää asiaa

arvoisa ministeri on puheissaan jo aiemmin ollut varsin optimistinen että tämä sitten toteutuu tämän lain myötä ja toivottavasti olette siinä oikeassa

työttömyys on hyvin merkittävä se vähentää verotuloja ja toki sitten käyttömenojen kasvun supistaminen joka tietysti tavoitteena on on erittäin haasteellista eikä vähiten siksi että sopimuskorotusten aiheuttamat loppuosat tavallaan rasittavat tuotakin tulevaa vuotta joskin työntekijöille kuuluvat asianomaiset palkankorotukset

ja toinen asia jonka otan tässä ensiksi on se että ajokorttien voimassaoloaikoja ja ajokorttiluokkiahan ollaan tämän uuden lakipaketin daltonin ee ilkka nostalgia muuttumassa ja ajokortti on myötä muuttamassa

aiemminhan tai sanotaan nykyisin tällä hetkellä on tilanne se että jos hirvieläin loukkaantuu tai kuolee onnettomuudessa niin sitten riistanhoitoyhdistyksestä eli toisaalta tämähän on suurista virka apu tästä suurriistavirka avun varallaolojärjestelmästä kutsutaan henkilöitä ja usein on ensinnäkin jäljitystä ja sitten tämä lopettaminen

arvoisa puhemies

jokinen jo aiemmassa puheenvuorossaan kiinnitti huomiota siihen että toki tällä varmasti on turvallisuuteen tämmöistä positiivista vaikutusta

mutta kun ja jos sitten hirvenlihat myydään niin nämä rahat menevät valtiolle

ne tulevat joka tapauksessa vuosien kuluessa huomattavasti lisääntymään ja nyt kuitenkaan tässä vaiheessa kun noita lakeja on säädetty kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu

se ei missään mielessä ollut oikein tämä menettely aiemmin ja vielä myöhemmin tätä sitten nopeutettiin ja tätä kautta on sitten tosiaan näihin tähdellisiin tarkoituksiin voitu tätä rahaa jakaa

kaiken kaikkiaan tämä suurriistavirka avun varallaolojärjestelmä on osoittautunut erittäin hyväksi ja toimivaksi ja omassa maakunnassani sitä on jo tavallaan sisäänajettu yli kymmenen vuotta

ajokorttiuudistuksista sekä ajokoulutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat uudet tehtävät ja niiden henkilöstö ja määrärahatarpeet tulee toteuttaa asianomaisten ministeriöiden hallinnonaloille kohdennettujen määrärahakehysten ja tuottavuusohjelman henkilöstömäärän puitteissa

mutta on aivan luonnollista jos ajatellaan tätä syksyä ja ennen kaikkea karhun osalta niin kyllä tietynlaista väsymistä on ollut tämän vapaaehtoistyön osalta

eli täälläkin viitataan tähän tuottavuusohjelmaan

toki nämä asiat ja resurssit pitäisi hoitaa sillä tavalla kun vähitellen nämä työmäärät lisääntyvät että on myös henkilökuntaa riittävästi toki tekniikkakin on apuna ja sitten nämä odotusajat eivät mene kohtuuttomaksi

se on tuotu julki myös eri haastatteluissa ja on aivan luonnollista koska minkäänlaisia kulukorvauksiakaan ei ole ollut mahdollista saada

viittasin tuossa jo aiemmin siihen että varmasti nämä uudistukset lisäävät omalta osaltaan liikenneturvallisuutta ja se on todella hyvä asia mutta niin kuin sanottu varsinkin mopoautojen osalta nämä markkinat ovat varsin ohuet ja myös sillä puolella toki tämän kortin hinta nousee ja mopojen puolella myös kortin hinta nousee

eli näissä onnettomuuksissa kun toisena osapuolena on hirvi tässä lakiesityksessä esitetään että tavallaan tämä jälkihoito ja tietysti nämä operaatiot sitä ennen jäljitykset ja haavoittuneen tai loukkaantuneen eläimen lopettaminen kun ne käytännössä ovat riistanhoitoyhdistyksen ja tähän suurriistavirka avun varallaolojärjestelmään kuuluvien henkilöitten työtä niin tämä hirvi jää sitten riistanhoitoyhdistykselle

nyt tietysti jos ja kun paikkakunnilla on mahdollisuus autokouluilla yrittäjillä yhteistyöhön niin sitä kautta näitä investointeja voidaan vähentää

omalla paikkakunnalla juuri tämän päivän lehdessä oli autokouluyrittäjän haastattelu ja siellä on raskaan yhdistelmän ajo opetukselle saatu edellytykset sitä kautta että kuljetusyrittäjä on tämmöisen ajoneuvon varustanut asianomaisilla laitteilla ja nyt autokouluyrittäjä sitten tavallaan vuokraa sitä ja tätä kautta nämä pääomakulut jäävät huomattavasti pienemmiksi

liikkuminen ei ole missään nimessä halpaa ja juuri äsken viittasin muun muassa tähän tämän syksyn karhutilanteeseen ja muun muassa omassa maakunnassani niitä kilometrejä syntyy todella paljon

mutta mitä tulee tuohon mopoautoon niin sen hinta on jo varsin korkea ja varsinkin tämän osalta pienemmillä paikkakunnilla markkinat ovat varsin ohuet ja niinpä varmasti tulee hyvin paljon tilanteita että ei ole edes mahdollisuutta seutukunnalla tämän kortin suorittamiseen nuorella

koiran kouluttaminen on tälläkin hetkellä luvanvaraista mutta toki toivoisi että se olisi joustavaa

tällä hetkellähän metsähallitus vaatii sen että jos koiraa kouluttaa niin täytyy olla lupia vielä käyttämättä

nämä jolla nelipyörä

että en välttämättä olisi nuorelle tällaista kevyttä nelipyörää mopoautoa hankkimassa jos olisin siinä tilanteessa en ole kannattamassa en varsinkaan sellaisilla paikkakunnilla missä on pitkät etäisyydet

ennen kaikkea puhun tässä tämänsyksyisen karhutilanteen osalta ja koirien kouluttamisesta tähän karhun jäljittämiseen ja haukkumiseen

ja kun ajatellaan näitä halvimpia mopoautoja niin niissä toki kaksi teinipoikaa voi mahtua istumaan mutta sitten ehkä raavas mies joutuu kalliimman isomman mopoauton hankkimaan ja se on autokoululle melkoinen investointi

arvoisa puhemies

toisaalta kun esimerkiksi omalla paikkakunnallani ja sillä seutukunnalla on pitkät etäisyydet niin tätä liikkumismuotoa en missään mielessä ole kannattamassa

kysyn jo tässä vaiheessa arvoisalta ministeriltä onko tässä vaara niin kuin itse koin että tällä tavalla tämä koirien kouluttaminen tulee entistä vaikeammaksi

hoskonen sanoi jotenkin näin että tämä hallituksen esittämä ja läpiviemä veronalennuslinja on sosiaalisesti oikeudenmukainen

mutta tässä on kyllä todettava että esimerkiksi mopo tai joku kevytmoottoripyörä monelle nuorelle esimerkiksi lukiolaiselle on monesti se ainut kulkuväline jos ajatellaan koulunkäyntiä

pyytäisin ed

hoskosta perustelemaan tätä nimittäin vaikka niihin alempiin tuloluokkiin norosen

pää on korotus prosentuaalinen verojen alennus on suurempi siis tämä prosenttiluku niin me jokainen tiedämme tässä salissa että käteen jäävät eurot jotka todella sitten ratkaisevat sen ostovoiman ovat näissä suuremmissa tuloluokissa huomattavasti suuremmat

kun muutenkaan minä en usko että tungokseen asti tässä suurriistavirka avun varallaolojärjestelmässä on henkilöitä ja tosiaan eivät koirat ole valmiita ne vaativat koulutusta niin nyt sitten tämä paikallinen luvansaanti poistuu

peruskoululaisillehan kunnan puolesta taataan tämä kuljetus mutta sitten ammatti tai keskiasteen oppilaitosten oppilaille entistä vaikeammiksi ovat tulleet nämä koulumatkat koska koko ajan näitä joukkoliikennemäärärahoja harvaanasutuilla alueilla on pienennetty ja myös ensi vuonna tullaan pienentämään ja sitä myötä julkista liikennettä on voimakkaasti alasajettu ja tätä kautta kuntien perusopetukseen liittyvät kuljetuskustannukset ovat nousseet jo muutenkin hyvin voimakkaasti

ja kun halutaan kysyntää lisätä niin toki niillä joilla on kaikista pienimmät tulot kaikki tämä käytettävissä oleva rahamäärä menee kulutukseen ja niillä joilla on jo muutenkin kohtuullisesti rahaa siitä jää osa käyttämättä niin ainakin henkilökohtaisesti uskon

hyvin paljon otetaan sitten yhteyttä vanhempien puolelta että mitenkä sitten järjestyvät näitten toisen asteen oppilaitten kuljetukset

mustajärven puheenvuoroon siihen on helppo yhtyä ja näitä pykälämuutoksia jotka hän totesi ja jotka ovat tässä asianomaisessa lausunnossa tulen sitten kannattamaan kun tulemme sitten aikanaan äänestämään

mutta niin kuin sanottu uskon että tämä lakipaketti jonka varsin perusteellisesti valiokunnan puheenjohtaja esitteli on omalta osaltaan kuitenkin viemässä näitä turvallisuusasioita eteenpäin

sitten konkreettisen työn tässä tekivät tämä suurriistavirka avun varallaolojärjestelmässä olevat metsästäjät

kun luin tätä lakivaliokunnan mietintöä niin minulle jäi siinä käsitys että ahma susi ilves karhu metsäpeura ja saukko ovat tärkeämpiä kuin ihminen tärkeämpiä kuin ihmisten hyöty tai muut kotieläimet ja tärkeämpiä kuin se että henkilö pystyy harjoittamaan ammattiaan

varmaan jatkossakin korjattavaa riittää ja tosiaan omia haasteita on ja vielä kerran tässä on syytä todeta että toivottavasti tämän virhepistejärjestelmän puolella pystyttäisiin etenemään ja mahdollisimman nopeasti

tietysti voi asettaa kysymyksen voisiko tätä hoitaa jollakin muulla tavalla esimerkiksi riistanhoitopiirit

tämän direktiivin tavoitteena on vapauttaa postitoiminta kilpailulle

tosiasiassa tälläkin hetkellä nykyisenkin lain mukaan kilpailu on mahdollista mutta näitä kilpailijoita ei kyllä ole tullut

eli viittaan siihen käräjäoikeusuudistukseen ja myös kihlakuntauudistukseen ja näitten henkilöitten kuljettamiseen paikkakunnalta toiselle ja niin kuin äsken totesin niin erityisesti nyt sitten tänä syksynä ovat nämä karhuasiat enemmän kuin tarpeeksi työllistäneet poliisia

jos yhdelle toimijalle asetetaan velvoitteita ja laatuvaatimuksia mutta toisille ei niin kilpailutilanne ei ole ongelmaton

arvoisa puhemies

toivottavasti myös sitten käytännössä niin käy että tähän järjestelmään joka perustuu vapaaehtoisuuteen täältä löytyy riittävästi porkkanoita myös jatkossa ja sitten voidaan nämä asiat hoitaa ainakin sillä tavalla että nämä henkilöt saisivat korvauksia siitä mitä heille tulee välittömiä kustannuksia

näitten täsmennysten ja parannusten avulla joita uskon että valiokunnassa me sitten aikanamme teemme pystymme toivottavasti myös jatkossa turvaamaan postipalvelut kohtuuhintaisina koko maassa

täällä mietinnössä todetaan että lähtökohtana on kyseisten eläinlajien suojeluarvot ja suojelutarpeet

tässä kohdassa mieleen tulee kun aikoinaan me valiokunta ja ministeriön edustajat ja ministeri kävimme keskustelua silloin vielä näitä arvoja näille eläimille ei ollut korotettu

arvoisa puhemies

myös sanomalehtien erityisesti pienilevikkisten sanomalehtien tulevaisuus niiden jakelu haja asutusalueilla ja syrjäseuduilla sekä hinta riippuvat olennaisesti käsiteltävänä olevan postilain lopullisesta sisällöstä

näitä euromääriä sitten myöhemmin hyvinkin voimakkaasti nostettiin ja siinä mielessä jo siinä vaiheessa myös allekirjoittaneella oli epäilys siitä tapahtuuko niin sanottuja oikeusmurhia

myös oma talousarvioaloitteenihan on liittynyt tavallaan näihin asioihin että välttämättä pelkän vapaaehtoisuuden pohjalta ei enää jatkossa kaikki onnistu

arvoisa puhemies

kyllä keskeinen sana on raha resurssit joilla tätä turvapaikkahakemusten käsittelyä voidaan tehostaa

tätä asiaa ei voi ohittaa toteamalla vain että sanomalehdet eivät tähän käsiteltävään postilakiin kuulu

jos vapaaehtoisia ei löydy riittävästi niin me jokainen tiedämme että lasku valtiolle on huomattavasti suurempi

arvoisa puhemies

jouduin valitettavasti kesken keskustelun poistumaan mutta kun ministeri on vielä paikalla niin kysyn tällaista asiaa

arvoisa puhemies

ihan muutamia kohtia lainaan niin tästä mietinnöstä kuin lausunnosta ja niihin jokunen kommentti

jo tällä hetkellä näitten loukkaantuneitten hirvien osalta jotka sitten on jouduttu lopettamaan ja niiden lihat sitten on myyty valtiolle tämä tulo on ollut erittäin vähäinen

puutun aivan muutamaan kohtaan ensimmäisenä iän selvittämiseen oikeuslääketieteellisen tutkimuksen avulla

kun ajatellaan tilannetta että on tällainen sanoisiko ei niin asiantuntija niin käsittääkseni monessa tapauksessa kun ajatellaan tavallaan suunniteltua puun minimikorkeutta ainakin tietyllä alueella pohjakasvillisuudesta johtuen nämä taimistot tuhoutuvat

täällä mietinnössä todetaan sanatarkka lainaus

pakkotilaa koskevat säännökset voivat tulla sovellettavaksi jos kyse on välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellisesta teosta tilanteessa jossa vastakkain on kaksi oikeudellisesti suojattua etua joista toinen uhrataan toisen suojelemiseksi

teko on pakkotilatekona sallittu jos teko kokonaisuutena arvioiden on puolustettava kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet

voiko ministeri perustella tätä muutosta

käsittääkseni noin yhden kolmasosan osalta tänäkin vuonna saapuneista on osoittautunut jo etteivät he ole alaikäisiä

kuitenkin tämä tukihan käsittääkseni se avaa tien alle

tälle tietty vain kertaalleen annetaan näille tietyille alueille

jos tällaiseen tilanteeseen ajaudutaan se ei ole muidenkaan tiedonvälittäjien kannalta toivottu tilanne sillä varmasti tällainen terve kilpailu myös maakunnissa jos ajatellaan pienilevikkisiä sanomalehtiä ja paikallisradiotakin ja niin edelleen

mutta toisaalta olen huolestunut siitä että kun vierailimme maahanmuuttovirastossa niin siellä ainakin sain sen käsityksen korjatkoon arvoisa ministeri että kun tämä poliisin arviomääräraha maastapoistumis ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot sieltä olisi poistettu mahdollisuus käyttää tätä määrärahaa turvapaikanhakijoiden identiteetin varmistamisesta aiheutuviin menoihin

tästä ei lakimiehenä on aika vaikea ottaa selvää

olisi toivonut että tavallaan tämän pakkotilaoikeuden käyttämisessä olisi esimerkiksi otettu tässä meidän lausunnossamme oleva kohta jonka myös tässä lainaan

arvoisa puhemies

valiokunta katsoo kuitenkin että konkreettinen vaara hyökkäyksestä on olemassa myös silloin kun nyt kyseessä oleva petoeläin on laiduntavan kotieläimen tai metsästyskäytössä olevan koiran välittömässä läheisyydessä

toimilupiin on saatava velvoitteet olivat ne sitten rahallisia tai laadullisia kaikille toimijoille ja ne tulisi kyllä jo tässä vaiheessa kirjata täsmällisemmin selkeämmin lakiin

kaiken kaikkiaan kun niitä esityksiä siellä virastossa kuunteli niin koko ajan tuli esille tämä että rahoitusta tarvitaan lisää tarvitaan ehdottomasti poliisille maahanmuuttovirastolle ja toki sitten rajavartiolaitokselle

yksikään keskeinen toimiala ei yltänyt kasvuun

kuten selonteossa on todettu talouden rakennemuutos väestön ikääntyminen sekä tuotannon siirtyminen lähemmäs vientimarkkinoita ja halvemman tuotannon maihin hidastivat talouden kasvun mahdollisuuksia

niin täällä eduskunnassa kuin jo aiemmin olen ottanut esimerkiksi metsästystilanteen johon myös edellinen puheenvuoron käyttäjä viittasi että koira on esimerkiksi etsimässä jänistä ja siihen ilmestyy susi

valtionvelka lisääntyy kehyskaudella

edelleen viime aikoina ja viime viikkoina on keskusteltu myös lehtienkin palstoilla pakolaisten kuntiin sijoittamisen tehostamisesta ja onpa hallituksen taholta väläytelty kunnille myös pakkoa

se on mahdollista niiden molempien osalta oli kyse sitten näistä yleispalvelun nettokustannuksista tai palvelujen laadun saatavuuden tai tehokkuuden turvaamisesta mutta siellä on vain sanat kun toimilupaa myönnetään että voidaan asettaa sitten nämä ehdot

toki olen sanonut että tällöin menettelen niin että ammun tämän suden mutta ilmoitan sitten myös asiasta viranomaiselle

tässä talossahan jos yleistän hyvin helposti me kansanedustajat olemme kunnille uusia velvoitteita säätämässä ja sitten kun siellä kuntapäättäjänä kunnissa toimimme niin tosiasia on kuitenkin että kaksi kolmasosaa menoista maksavat kunnat

jos muille postiyrityksille ei aseteta näitä samoja perusvaatimuksia kuin yleispalveluvelvoitteen alaiselle itellalle joka todennäköisesti on jatkossakin siis itella mikä tälläkin hetkellä on niin asutuskeskuksista joissa varsinainen kilpailu käydään yleispalveluyrityksen nykyisin saama rahoituspohja haja asutusalueiden postinjakelun hoitamiseksi olennaisesti heikkenee

se oli aivan turha luulla että jos se susi sinne ilmestyy niin se varmasti sen koiran nappaa siinä ei tämä metsästäjä kyllä pysy mukana

eli on kohtuutonta että odotettaisiin sitä että tämä peto on esimerkiksi koiran tai kotieläimen kimpussa

lama onkin muuttamassa perusteellisesti finanssipolitiikan lähtökohtia ja kuten äsken totesin niin julkinen talous on entistä haavoittuvammassa kunnossa

tälle tulkinnalle kyllä tietynlaista tukea ainakin tulkitsin niin sain myös lähetekeskustelussa kun ministeri brax oli paikalla